kaiken kaikkiaan mielestäni ja talousvaliokunnan mielestä mietintö oli yksimielinen tämä on todella

mietintö edellyttää että meidät kansanedustajatkin on jatkossa pidettävä paremmin tietoisina siitä kaikesta mitä yhtiöissä tapahtuu

yleiskeskusteluun on päätynyt taa

arvoisa puhemies

näitten yksittäisten sijoitusten kohdalla yhtiö voi hyväksyä huonompia ehtoja suhteessa yksityisiin sijoittajiin mutta sen ei toki sitä tarvitse tehdä vaan yhtiö ennen ehtojen asettamista aina tarkistaa joka kerta sen erikseen

katsojan näkökulmasta on tietenkin erittäin myönteistä ettei hänen välttämättä tarvitse hankkia tätä teräväpiirtovastaanotinta ennen kuin nykyinen laite on elinkaarensa lopussa

minä toivon että valiokuntatyöskentelyssä puututaan tähän asiaan keitä näissä tulevissa neuvottelukunnissa istuu vaikka näitten pienyrittäjien osalta

mielestäni tämä on hyvä lakiesitys lisäämään yrityksiä joita tässä taloudellisessa tilanteessa suomenmaa kipeästi kaipaa

niin kuin salissa tänä päivänä on puhuttu että kun tekniikka menee huimaa vauhtia eteenpäin niin siinä pitää myöskin tulevilla hallituksilla olla valmiuksia tehdä mahdollisesti muunlaisia päätöksiä

arvoisa puhemies

tässäkin valiokunta oli yksimielinen mietinnön päätöksenteossa ja tällähän säädetään eu kosmetiikka asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta

totta kai sieltä alueilta on tähänkin asti ollut mahdollisuus hakea näitä toimijoita tähän mikä se nyt onkaan toimikuntahan se tällä hetkellä vielä nimeltään on

siinä säädetään toimivaltaisista viranomaisista valvonnasta seuraamuksista ja sitten tietenkin kielivaatimuksista myöskin

arvoisa puhemies

se on kunnianhimoinen mutta se on saavutettavissa kovalla työllä ja sitä kohti pitää pyrkiä ja olla siinä aallonharjalla matkassa mukana koko ajan koska sinne on myöskin niitä työpaikkoja syntymässä

koetan pitäytyä asiassa enkä sano yhtään mitään yleis tai normaalisitovien työehtosopimuksia oli

esityksen mukaisesti nämä kansalliset valvontatehtävät keski tetään turvallisuus ja kemikaalivirastolle eli tukesille ja sen lisäksi vielä tullille ja nämä nimetään eu kosmetiikka asetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi ja sitten lisäksi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus fimean valvontavastuu laajennetaan myöskin hyvän laboratoriokäytännön noudattamisen valvontaan myös kosmeettisten aineitten osalta

en allekirjoita edustaja jalosen esiin nostamaa puhetta siitä että heikompiosaiset eivät saisi seuraavissa eduskuntavaaleissa puolustajaa

minä olen kallistumassa vähän siihen suuntaan ja ehdottomasti olen sitä mieltä että johtoryhmän palkitsemisen pitää olla julkiseksi tehtyä

yleisradion ja muiden vapaasti katsottavien kanavien ohjelmatarjonnan pitää olla niin laadukasta ja se on niin laadukasta että maksu tv ei ole meillä levinnyt samalla tavalla kuin useissa maissa

mutta se varsinainen kysymykseni itse asiassa

tämä on omalta osaltaan taannut sen että kansalaiset ovat saaneet ja myöskin saavat jatkossa koko maassa laadukasta ohjelmaa ilman ylimääräisiä maksuja

tässä tullin valvonnassa ja tietenkin tukesin valvonnassa talousvaliokunta painottaa sitä että valvonnassa tulee ottaa nämä maan eri osat tasapuolisesti huomioon

se on ihan ok

ensimmäisenä asiana nostan esille opetuksen ja opinto ohjauksen

arvoisa puhemies

huomio siitä että ohjelmistolupien säilyttäminen on sinällään hyvä asia ja viestintäpoliittisesti tärkeissä päätöksissä on niin ikään erinomainen asia että päätöksenteko säilyy edelleen korkeimmalla päätöksentekotasolla eli valtioneuvostolla

työttömyysturvalakia esitetään tässä muutettavaksi yrittäjien nuorten ja opiskelijoiden osalta siis säännöksiä jotka koskevat työnhakijan yritystoiminnan ja opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta ollaan selkeyttämässä

opiskelijalla on oikeus saada sellaista opetusta ja ohjausta joka mahdollistaa tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden mukaisen ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen

yrittäjien osalta lakiehdotus sopii sosialidemokraattien yrittäjyysfoorumin ideoihin siitä että yrittäjien sosiaaliturvaa pitää lähentää muiden työtätekevien tasolle

pääasiassa ne liittyivät pakkausmerkintöihin joilla on totta kai erittäin tärkeä informaatioarvo muun muassa allergioista ja yliherkkyydestä käsitteleville

opinto ohjaajien kohdalla on vain vähän sillä tavalla että heitä on tällä hetkellä liian vähän eli ihan liian suuria opiskelijaryhmiä yksi ohjaaja joutuu ohjaamaan

yleiskeskustelu on

siis tällä tavalla sosialidemokraatit haluavat tätä työelämää kehittää myös yrittäjien osalta ei siis kuten esimerkiksi pienyrittäjien liitto joka tällä hetkellä roiskii kaikkea liikkuvaa ja vielä kaiken lisäksi huonolla sihdillä

arvoisa puhemies

ministeri korosti puheenvuoroissaan kahteen kolmeen kertaan sitä että tämä koko uudistus on myöskin ict alalle mahdollinen uusi tuleminen

arvoisa puhemies

hyväntekeväisyys on hyvä asia ja jokainen voi sitä tehdä oman halunsa ja maksukykynsä mukaan mutta tämä keskustelu salissa on minun mielestäni mennyt vähän väärille raiteille eli olen ollut aistivinani että hyväntekeväisyys on ainoastaan se väline jolla niitä köyhiä vähäosaisia autetaan

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen lähtökohtana on että hiilidioksidin varastointi geologisiin muodostumiin suomen alueella ja talousvyöhykkeellä kielletään sillä perusteella että nykytiedon mukaan suomessa ei ole sellaisia direktiivin tarkoittamia geologisia muodostelmia joihin tämä talteen otettu hiilidioksidi voidaan varastoida pysyvästi

me tiedämme että niillä nuorilla joilla ei ole ammatillista koulutusta eli peruskoulun jälkeisiä opintoja on monenkertainen vaara syrjäytyä ja jäädä työttömäksi

täällä ei lähdetä määrittelemään eikä ehdoteta säädettäväksi enimmäismäärää sille työssäoppimiselle minimimäärä kyllä siis puoli vuotta

tämä paikka on se jossa säädetään lakeja joitten avulla sitten niitä vähäosaisia pystytään auttamaan

tämä yhdessä yhteiskuntatakuun kanssa antaa nuorille entistä parempia eväitä pärjätä nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla

se on pitkä tie mutta kuten totesin aikaisemmin siinä vain siinä aallonharjalla pitää kestää ja sitä kautta pystyy luomaan uutta

sen hyväntekeväisyyden jos kuvitellaan että sillä suomi hoidetaan kuntoon tien päässä on hyväntekeväisyysyhteiskunta ja sillä tiellä romutetaan hyvinvointivaltio

arvoisa puhemies

toinen asia johon haluan tässä työssäoppimisessa kiinnittää huomiota on laadunvarmistus opiskelijan oikeusturva

ympäritövaliokunta pitää tätä tutkimustoimintaa koskevaa poikkeusta talousvaliokunnan tavoin tärkeänä teknologisen kehityksen turvaamiseksi suomenmaassa ja edelleen valiokunta korostaa sitä että erilaisten kokeiluhankkeiden merkitys on iso osa teknologiatutkimusta

muun muassa arvioinnin tasavertaisuus sekä työturvallisuus edellyttävät erittäin tiivistä opetushenkilöstön ja työpaikan yhteistyötä

arvoisa puhemies

mutta sitten esityksellä on osallistumisoikeuksien toteutumista ja demokratiaa edistävä vaikutus ja tässä täytyy olla hieman eri mieltä kuin edustaja autto joka mielestäni hieman väheksyi tätä asiaa

talousvaliokunta lausunnossaan suhtautui varauksellisesti täyskieltoon mutta talousvaliokunta siis kuitenkin katsoi että hallituksen esityksen lähtökohta pysyvän varastoinnin kiellosta on nykyteknologian kannalta perusteltu painottaen samalla sitä että asiaa hallituksen esityksessäkin todetulla tavalla voidaan arvioida uudelleen mikäli teknologia kehittyessään mahdollistaa tämän hiilidioksidin pysyvän geologisen varastoinnin suomen alueelle

se on ihan totta koska he ovat joka tapauksessa se ensimmäinen lenkki sen opiskelijan kanssa että se ammatti opitaan

arvoisa puhemies

kyllä meillä on viime syksyltäkin muun muassa teollisuussijoituksen osalta näyttöä siitä että se parissa viikossa pystyy päätöksiä tekemään

mielestäni tämä esitys ei ole sinällään ongelmallinen koska tämän muutoksen jälkeen valvonta ja rekisteröinti on yksissä käsissä ja se on sitten valtion käsissä kaiken kaikkiaan se on erinomaisen hyvä juttu ja se ulottuu myös sitten siihen suomen rautatiejärjestelmään ja yksityisrautateihin asti

kyllä tässä täytyy heittäytyä epäuskoiseksi tuomaaksi tuon perussuomalaisten mallin osalta sillä sehän ohjaa rahoitusta hyvinvointiyhteiskunnasta hyväntekeväisyysyhteiskuntaan

siinä pitää enemmän vielä enemmän kuin tänä päivänä tehdään myöskin siellä työpaikalla sekä työantajan että työntekijän henkilöstön sitoutua siihen ja kouluttaa näitä työpaikkaohjaajia

sinne varmaan ja ei mitään varmaan vaan tarvitaan lisää rahaa koska tämä salo oulu ja yleensä nokia asia tuli tässä muutamassa hetkessä syliin

kyllä valtiolla on niin halutessaan mahdollisuus liikkua todellakin liukkaasti näissä yhtiöasioissa

perusteluinahan siellä esitettiin mielestäni ihan oikein että muutos vahvistaa äänioikeutettujen henkilöiden osallistumisoikeuksia heidän saamistaan mukaan puoluetoimintaan sitä kautta poliittiseen päätöksentekoon ja sitten tämä on tehokas tapa edistää yhteiskuntasopua ja maahanmuuttajien kotoutumista joka on mielestäni erittäin tärkeä ja kannatettava asia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tätä vaalilaki ja vaalipiiriuudistusta tietenkin voi tarkastella monestakin eri näkövinkkelistä

arvoisa puhemies

kun rahaa on vähän niin olen valiokunnan kanssa täsmälleen samaa mieltä että kohdentamista ja priorisointia pitää tehdä

kun olen kohtuullisen huolella lukenut molemmat vastalauseet muutokseen niin sieltä löytyy myös niitä huomionarvoisia seikkoja jotka tulevaisuudessa pitää varmasti huomioida muun muassa virastojen ja viranomaisten toiminta alueet

tätä elinkeinoelämän pelottelua siitä että suomen kilpailukyky on todella huono ainakaan maailman talousfoorumi ei tue

ajatellen nyt tätä rönsyillyttä keskustelua joka lähti tästä mahdollisesta rautatieliikenteen kilpailuttamisesta kyllä minun mielestäni tämä lakiesitys myöskin omalta osaltaan vastaa siihen tulevaan haasteeseen että näitä mahdollisesti sitten aletaan kilpailuttaa ja ulkoistaa

valiokunta esittää myöskin päätöksessään että hallitus edistää kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tarvittavan teknologian mukaan lu kien hiilidioksidin talteenotto ja varastointiteknologian kehitystä ja ryhtyy tarvittaessa pikaisestikin toimiin varastointia nimenomaan geologista varastointia koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi mikäli tilannearvio varastoinnin mahdollisuuksista muuttuu

minun mielestäni valiokunnan mietintö on erinomainen ja vaikka siellä vastalause onkin niin siitä huolimatta minun mielestäni tämän kanssa on helppo lähteä eteenpäin kehittämään suomalaista ammatillista koulutusta

kyllä meidän yksi perusongelma on se että kun keski eurooppa ja eurooppa yleensä on meidän yksi päävientialueita kun eurooppa on kuralla ei ole meidän tuotteille kysyntää

en usko että yhteistyöhön sinällään on vaikutusta tai ainakin toivon näin mutta joka tapauksessa ne pitää tulevaisuuden ratkaisuissa sitten huomioida

se on todella huolestuttava luku ja tässä yhteydessä ja tässä epävakaassa tilanteessa kaiken kaikkiaan en pidä vastuullisena kyllä niitä puheita että ollaan nykimässä milloin mitäkin touveja irti sitten eli tämä veneen keikuttaminen on nytten kaiken kaikkiaan koko euroopan kannalta ja suomalaisen teollisuuden kannalta äärimmäisen tärkeätä pitää mahdollisimman stabiilina ettei siellä niitä yllätyksiä sitten lähde tulemaan

nämä eivät varmasti tarpeeksi lisää mutta jonkun verran kuitenkin mahdollistavat myöskin näitten pienempien yritysten mahdollisuuksia pärjätä näissä tarjouskilpailuissa

arvoisa puhemies

kyllä sen peruslähtökohdan tietenkin aina pitää olla se että ihmisiä autetaan siellä omassa maassaan sen takia että he voivat ja pystyvät kehittämään tulevaisuudessa sitä omaa yhteiskuntaansa

avainsanahan tässä lakiesityksessä on yhdenvertainen kohtelu työttömyysturvalainsäädännössä ja sen lisäksi se että sen kolmannen maan kansalaisen on pitänyt olla työssä suomessa yhdenjaksoisen oleskelunsa aikana ja on täyttänyt tämän työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset

mielestäni ministeri tarasti nosti omassa lausunnossaan todella hyvin esille sen että on epäjohdonmukaista että ulkomaalainen voi toimia puolueen perustajajäsenenä mutta ei sen rekisteröimisen kannattajana ja tältä osinhan tämä nyt sitten tämän epäkohdan poistaa

kampanjointi tietenkin se on tässäkin salissa monta kertaa tänään todettu tulee olemaan tässä suuressa vaalipiirissä kalliimpaa ja onhan se tietenkin vähän ympäristökysymys myöskin miten paljon siellä tien päällä ajetaan nimittäin sinne etelä savon perukoille ei ihan päiväksi kyllä lähdetä kulon päälle

siitähän tämä isolta osalta johtuu ja kun koko maailmantalous tässä laahaa niin kyllähän se niin on että tähän taloustilanteeseen eritoten sopii maltillinen kokonaisratkaisu ja korostan

siihen tarvitaan koulutusta niin kuin kivelä totesi tuossa erinomaisessa puheenvuorossaan ja se koulutus on kyllä yksi todella tärkeä osio

arvoisa puhemies

paljon paljon tarkemmin näitten yrityksien taustat pitää selvittää kuin tänä päivänä jossain tilanteessa tehdään niin että ne hämärähemmot sieltä sitten mahdollisimman tarkkaan pystytään siivoamaan

tämähän on aika lailla tarkkaan rajattu eli yhdenjaksoinen oleskelu työskennellyt ja saavuttanut työssäoloehdon ja on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi

koska teollisuus on historiataustani huomioon ottaen erittäin lähellä sydäntäni niin onko arvioitu ja miten tarkkaan on arvioitu sitä minkä suuruiset kustannukset parasta käyttökelpoista tekniikkaa olevan säätelyn täsmentämisestä tulee suomalaiselle teollisuudelle

sitä en allekirjoita kyllä että jos on nuori yritys ja vanha yritys etteikö niiden pidä olla samalla viivalla jos ne hoitavat asiansa

nehän ovat tosi tarkkoja juttuja ja on hyvä juttu että ne ovat tarkkoja koska tässähän on mahdollista että tällä asialla ruvetaan pelaamaan

mutta nämä referenssiasiat ovat tosi tärkeitä niin että katsotaan sitä pystyykö se yritys ihan oikeasti suoriutumaan siitä mahdollisesta urakasta minkä on saamassa

hyväksikäytön reiät on valiokuntatyöskentelyssä tukittava ja edustaja myllykosken kantaan yhdyn siinäkin että valiokuntatyöskentely tulee tässä olemaan avainasemassa ja kannattaa tietenkin työttömyyskassoja jotka ovat tässä asiassa ammattilaisia kuulla mahdollisimman tarkkaan

arvoisa puhemies

onhan se erinomaisen ansiokasta että tässä salissa edustaja tolppanen on esille nostanut niitä epäkohtia joita on esimerkiksi nuorisotyöttömyys lasten ja nuorten syrjäytyminen vanhempien epätoivo ja huono kohtelu

tässä varmasti omassa puheessanikin on se että tämä muutoksen pelko on yksi asia joka tässä sitten arveluttaa mutta kyllä siellä niitä ihan oikeita käytännön seikkoja tulee olemaan vastassa joitten kanssa sitten kamppaillaan mutta toivottavasti ne voitetaan

kaikki tutkimus ja tuotekehityspanostukset mitä suomesta pystytään irti repimään ovat tässä tilanteessa äärimmäisen tärkeitä koska jos ei pystytä synnyttämään työpaikkoja niin se nuorisotakuu ei pysty toteutumaan koska niille tekijöille ei sitten ole töitä

pikemminkin voisi nyt vastata jotta pysyy edes suurin piirteinkään asiassa tai asian vieressä että kyllähän nykyhallitusohjelmalla lähes kaikkiin noihin tolppasen esiin nostamiin asioihin tällä hetkellä vastauksia alkaa olla

tullaanko näitä ihmisiä kuka ties jossain tilanteessa käyttämään hyväksi sitten kun siinä velkaorjuudessa se työssäoloehto täyttyy

ammattikoulut vetävät tosi hyvin mutta jos ei ole niitä työpaikkoja niin kyllä siihen huoleen meidän kaikkien sopii reagoida ja tehdä myöskin näitten tutkimus ja tuotekehityspanoksien sekä uusien toimialojen luomiseen kaikki mahdollinen mikä yleensä yhteiskunnan toimesta on mahdollista tehdä

nämä ihmiset eivät pysty itseään puolustamaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaikka asia ei kuten ruohonen lerner totesi hallitusneuvotteluissa edennyt niin onneksi meillä on sellaisia kansanedustajia jotka nostavat kansalaisten ja tässä tapauksessa lasten meidän tulevaisuutemme turvallisuuden etusijalle ja ovat sitten lakimuutosten avulla edesauttamassa sitä se on kerta kaikkiaan erinomaisen kannatettava asia

sekä talousvaliokunta että ympäristövaliokunta omassa lausunnossaan siis esittävät kannanoton jonka mukaan tämän tiekartan valmistelua tulisi kiirehtiä

totta kai sen tulee tapahtua avoimesti ja tavoitteiden tulee olla kunnianhimoiset mutta valiokunta nostaa yhden asian joka on tietenkin myöskin oma kantani

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies